yt neuvotteluja käydään ympäri maata niin koulutuksessa yrityksissä kuin esimerkiksi tällä hetkellä jo yleisradiossa ja ely keskuksissakin eli varsin syvällä ollaan talouden kehityksen kohdalla

pakko on todeta että hallituksen poliittinen selkäranka on myös hallituspuolueiden vähenemisen myötä katkeamassa

siinä suhteessa on kyllä toivottava että tämän stubbin hallituksen poliittinen kausi jää mahdollisimman lyhyeksi mieluummin niin että se vaihtuu jo ennen virallisia ensi huhtikuun eduskuntavaaleja

budjettikirja pitää sisällään erittäin paljon edellisen hallituksen siis tämän vaalikauden ensimmäisen hallituksen pääministeri kataisen hallituksen aikaansaannoksia ja nyt sitten niitä korjaillaan

arvoisa herra puhemies

siinä edellinen hallitus ampui käytännössä suomalaisia yrityksiä polveen ja esti suomen toimintojen kehittymistä

tämä tulee nyt kyllä tarkoittamaan samalla sitä että taksialalla tulee aikaansaama asennetta tai siellä tapahtuu se että autojen käyttöikä tulee pitenemään

mutta arvoisa herra puhemies pakko todeta tähän keskustelun alkuun että harvoinpa on näkynyt että hallituspuolueet ja hallituspuolueiden edustajat ovat yhtä paniikissa kuin tuon debattikeskustelun aikana kävi ilmi

tämä tulee näkymään lopuksi myös autokaupan tyrehtymisenä kun muutoinkaan alalla ei tällä hetkellä kulutussyistä ja kulutuskysynnästä johtuen mene hyvin

se jos kannatusosuudet laskevat on oma juttunsa mutta sehän myös kertoo siitä että kansalaisten kriisitietoisuus on hyvin korkealla ja tuo kriisitietoisuus on sitten tullut pikkuhiljaa myös hallituspuolueidenkin keskuuteen

pitäisi miettiä aina verotuksessakin kuinka saadaan lisää aikaan eikä niin että viedään joku sellainen asia pois joka lopuksi sitten tyrehdyttää koko alaa

menemättä historiaan tässä vaiheessa enemmän sillekin aikansa koittaa niin likipitäen jokainen hallituspuolueiden edustaja kahden kesken tai ainakin itsekseen tunnistaa ja tunnustaa sen että tämän hallituksen hallitusohjelma ja sille rakennettu talouspolitiikka rakentuvat kerta kaikkiaan valuvikaiselle lähtökohdalle jolloinka nyt sitten korjataan tilannetta matkan varrella ja haetaan uusia eväitä ja pyritään oikaisemaan taloustilannetta

kansalaiset ovat menettäneet luottamuksen hallitukseen mikä näkyy kansalaisten mielipidetutkimuksissa ja se vaan kertoo siitä talouden tilasta

debattikeskustelussa nostin esille aiheen joka on sittemmin tullut myös näissä keskusteluissa täällä eli tämän korkeakoulujen kansainvälistymisen estämisen jonka meidän lainsäädäntömme tällä hetkellä tekee

kansa luottaa sipilään ja keskustaan vähän muihinkin kyllä tässä vaiheessa mutta joka tapauksessa näin tämä tilanne näyttää olevan

siitä syystä tuo kolmen tunnin debatti jota täällä salissa käytiin oli kyllä vähän sen kaltainen että hallituspuolueiden keskuudessa elää muuallakin kuin kokoomuksessa ja kokoomuksen nuorissa paniikki

maahan tulee luoda stipendiaattijärjestelmä jolla autetaan myös sitten niiden maiden kansalaisia joista ei ole varaa tulla suomeen opiskelemaan mutta tehdä sellainen mahdolliseksi niin että nuo lukukausimaksut pystytään perimään eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevilta henkilöiltä

samalla avataan korkeakouluille ja yliopistoille mahdollisuus kehittymiseen kansainvälistymiseen ja tätä kautta autetaan myös muutoin opiskelua ja meidän yksiköitämme eteenpäin

sitä että kotimaisen kulutuksen ja viennin osalta pystyttäisiin saamaan kasvua aikaan on kaikkien leikkausten ja myös euroalueen talousongelmien vuoksi kerta kaikkiaan vaikea uskoa

nyt on jopa niinkin mielenkiintoista että tällä hetkellä vaikka oppilaitos antaisi opetusta suomen rajojen ulkopuolella sitä ei voi tehdä ilmaiseksi

uskokoon sitten ken haluaa

edustaja virtanen ja muut hallituspuolueiden edustajat haluan sanoa että ei kannata olla niinkään huolestunut siitä mitä keskusta ei ole esittänyt vaan ehkä enemmältikin huolestunut siitä kuinka itse aiotte äänestää huomenna

lähtökohdan tulisi olla että jos koulutusta annetaan muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä niin silloin se olisi ainakin näiden maksujen perimisen alaista toimintaa

merkin nyt tässä keskustelussa vastauspuheenvuoro tiedusteli jos joku arvoisa herra puhemies

tämä näkyy sekä verotulojen alenemisena että sitä kautta kokonaistuotannon kasvun alaspäin menemisenä

meillä on monta hyvää lausumaehdotusta joidenka puolesta voi äänestää muun muassa lapsilisien indeksijäädytyksen peruminen ja tämän omaishoidon tuen siirtäminen kelaan ja sen verovapauskysymys

lisätalousarvio on lisätalousarvio ja kuten täällä todettiin tietyllä lailla rutiini mutta tähän sisältyy talouspolitiikan kannalta hyvin mielenkiintoinen vaihe

kansallinen kilpailukyky on oikeasti se asia jonka puitteissa eduskunnankin tulee käyttää enemmän aikaa ja miettiä millaisilla strategisilla toimenpiteillä suomi pystyy nousemaan

eli onko suomen taloustilanne kääntymässä parempaan suuntaan ja jos on niin minkä verran

tämä näkyy täällä yhteisöverotuoton arvion lisääntymisessä mutta yhtä kaikki euroopasta tulevat talousongelmat ovat hyvin helposti meidän päällämme

tiedän että arvoisa ministeri risikko olette vienyt yhdessä edellisen ministeri rehulan kanssa tätä asiaa eteenpäin juuri kotiin vietävien palveluiden osalta mutta ongelma on se ettei valtiokonttori eikä kela voi luovuttaa tietoja veteraaneista

ja tässä suhteessa kyllä hallitukselle totta kai täytyy toivoa myös menestystä siinä että se löytäisi niitä kasvun eväitä joilla suomi pystyttäisiin saamaan nousuun koska emme me millään muulla tule pärjäämään

arvoisa herra puhemies

tässä mielessä hallituksen on kyllä nyt herkeämättä tätä taloustilannetta seurattava niin kuin on seurattukin ja on nyt mietittävä tarkkaan että ei tehdä vääriä toimenpiteitä

aivan uskomaton tilanne ja tähän toivon kyllä että voidaan vaikuttaa

jääkö se sitten heikommaksi kuin vaikkapa terveiden vastaavien veteraanien asema kotiin vietävien palveluiden osalta

velka kuitenkin joudutaan maksamaan pois ja tässä mielessä tämän balanssin arvioiminen suhteessa taloustilanteeseen on paljon isompi kysymys kuin yksistään tämä niin sanottu kolmas lisätalousarvio

joko niistä puutteista joita suomessa on tarvittavista talouspoliittisista toimenpiteistä tai kenties vain siitä hyvästäkin mitä suomesta löytyy ja sitähän löytyy varsin paljon

se tarkoittaa sitten todellakin korkokustannusten nousemista ja sitä kautta myös meidän suomen kilpailukyvyn heikkenemistä ja ilman muuta kansalaistenkin kannalta ja yritysten kannalta talouden heikkenemistä

tässä mielessä kyllä kun luottoluokitus on meille äärimmäisen tärkeä asia olemme erinomaisella kolmen an sijalla edelleenkin niin tämä on suuri pelkotila mikä myös tämän velannousun määrään sisältyy

mitkä ovat ne toimenpiteet millä mennään eteenpäin

oppositio näkee ne omalla laillaan ehkä hallituspuolueista nähdään se myös omalla laillaan mutta toivottavasti eduskunnan tavoite on kuitenkin yhteinen

on ymmärrettävää että osa talousasiantuntijoista ja luonnollisesti oppositio haastavat pääministeri juha sipilän hallituksen talouspoliittisen linjan

muidenkin toimenpiteiden kautta voi kysyä ovatko nämäkin sellaisia asioita jotka sitten vievät loppujen lopuksi tämän valtion ensi vuoden talousarvioesityksen

päätökset luovat kestävää pohjaa tulevaisuudelle ja hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuudelle

ei yksittäinen kotitalouskaan voi velkaantua jatkuvasti

vihreä edustaja

tämä on parempi ja reilumpi keino mikä osoittaa hallitukselta suurta luovuutta kun lomarahoista säädetään lailla jolloin ne kuuluvat myös hallituksen ja eduskunnan niin sanottuun työkalupakkiin

kun on sanottu että hallitus ei kuuntele tässä on hyvä esimerkki siitä että hallitus on kuunnellut puhutaanko nyt sitten kätilöistä vuorotyötä tekevistä joka tapauksessa yhtä samaa

minusta on hienoa että hallitukselta löytyy myös joustavuutta mitä pääministeri on osaltaan hyvin monessa otteessa myös halunnut viestittää työmarkkinajärjestöille

siellä se myös tiedetään

työn teettämisen kustannusten alentaminen loppujen lopuksi lisää työllisyyttä parantaa yritysten mahdollisuutta työllistää

tämä pitää ymmärtää näinpäin eikä ajatella niinpäin että toimenpiteillä heikennettäisiin työllistämismahdollisuuksia

hallituksen tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja toivottavasti me kaikki voimme tuon nähdä koska se on todellakin se tavoite mihinkä pyritään

maailma muuttuu vauhdilla

sipilän hallitus on lanseerannut kärkihankkeet jotka uudistavat suomen taloutta ja luovat kasvun eväitä

varsinkin biotaloudesta on löydettävissä uutta kasvua ja vientituotteita koko suomessa

tie ja rataväylien korjausvelan vähentäminen ja biotalousinvestoinnit laittavat samalla maakuntiemme tiestöä kuntoon kuten äänekosken uuden biotuotetehtaan syntyminen jo nyt osoittaa

toivottavasti samaa viisautta löytyy kaikilta suomalaisilta ja ennen kaikkea etujärjestöiltä joiden pitää nähdä jäsenkuntaansa pidemmälle ja aina ensi vuosikymmenelle saakka hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden turvaamisessa

varmaan kysymys on yleisemminkin yhteiskunnan vaikea sanoa onko se ryhtiliike vai mikä liike mutta järkiliike siltä osin että kyllähän esimerkiksi vankikuljetukset ovat aina tietyllä lailla yksilön kannalta poikkeuksellisia tilanteita

silloin tietysti vaaditaan yhteiskunnalta senkaltaisia toimenpiteitä että se varsinainen tehtävä pystytään hoitamaan on kysymys sitten vangin kuljetuksesta tai vankeinhoidosta ylipäätänsäkin

humanismi ja inhimillisyys tai epäinhimillisyys tavallaan eivät ole oikeastaan oikeita sanoja jossain suhteessa suomalaisessa vankeinhoidossa ollenkaan

enemmältikin pitää kuunnella asiantuntijoita

edustaja kiurulla oli erittäin hyvä lähtökohta tähän puheeseen siitä että ei kannata peruutuspeilin kautta katsella mutta sitten hän upposi kyllä siihen politiikan suohon oikein kyllä pahoin jo pelkään että päätään myöten

jos lainsäädännön kautta tätä yritetään inhimillistää niin siinä käy juuri niin että lopputulos onkin niin että koko vankilayhteisön elinolosuhteet muuttuvat esimerkiksi juuri siihen suuntaan mitä edustaja jokinen ja tolvanen ovat omalta osaltaan kuvanneet vaikkapa niin että huumeista tulee ongelma ja vankilat eivät olekaan huumeettomia

herra puhemies

mutta samalla nyt haetaan niitä ratkaisuja millä pystytään taloudellisesti ja ehkä joissakin tapauksissa tehokkaamminkin tuomaan korvaavia vaihtoehtoja

me kannatamme joukkoliikennettä siitä pidämme ilman muuta kiinni mutta jos pystytään tuomaan sellaisia vaihtoehtoja jotka ovat esimerkiksi asiakkaiden kannalta parempia niin miksi niissä tilanteissa näitä ei tehtäisi

tässä suhteessa kyllä lakivaliokunnan on hyvä tämä asia pyrkiä tämän hetken yhteiskunnan tilanteen mukaan selvittämään ja katsomaan niin että missä ne todelliset ongelmat ovat miten niitä voidaan hoitaa ovatko ne sitten niitä haalareita tai muita joilla teknisesti voidaan asioita hoitaa

bussivuorot monestikin palvelevat paremmin liikenteen kannalta niitä ihmisiä jotka voivat kotiportiltaan nousta kyytiin ja mennä siitä kuntakeskukseen

yhteiskunnan tulee säätää sellaiset lait että silloin kun on tapahtunut rikos josta seuraa rangaistus niin rangaistusta pitää hoitaa myös niin että se on kaikkien osapuolten kannalta myös tuomitun mutta myös yhteiskunnan kannalta oikein ja totta kai myös kunnialla hoidettu

arvoisa rouva puhemies

aivan aluksi haluan kiittää kristillisdemokraattista eduskuntaryhmää ja edellistä puhujaakin edustaja laukkasta erinomaisen rakentavasta ja hyvästä suhtautumisesta hallituksen kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin ja niiden arvioimiseen

itse asiassa oppositiossa itsekin muutaman kerran eri vaalikausina olleena täytyy todeta että harvoin oppositioryhmistä löytyy niin jäntevää ja pitkälle löytyvää katsantoa yli hallitusoppositiorajojen

tästä tunnustus ilman muuta a nimenomaan tähän äänestyksen lopputulokseen vielä sitten viitaten tulevaan sellaiseen

arvoisa puhemies

sen verran edelliseen edustaja laukkasen puheenvuoroon että kun hän arvioi jääkö tämä kilpailukykyhyöty suomeen niin on todettava että ne toimenpiteet siis jotka koskettavat kaiken kaikkiaan hallituksen esityksen viittä eri toimenpidekokonaisuutta siis loppiaista helatorstaita sairausloman palkka asiaa vuosilomakysymystä lomaraha asiaa ja työnantajan sosiaaliturvamaksukysymystä muodostavat kokonaisuuden joka säteilee koko yhteiskuntaan

näin ollen katson arvoisa puhemies että nämä toimenpiteet joilla tätä meidän kustannusrakennetta kevennetään heijastuvat myös samalla kaikkiin näihin toimijoihin

tarkoittaako tuo myöntäminen sitä että nuo leikkauslistat voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun koska nähdään nyt oikeasti myös hallituksessa taloustilanteen heikkenevän ja samalla se että koulutukseen pitää satsata

arvoisa puhemies

ja tämä edustaja laukkanen on se asia joka näkyy sitten sekä tuolla meidän yrityksissä että myös esimerkiksi meidän kunnissa julkisella sektorilla kaikkien toimijoiden kesken

täytyy kuitenkin muistuttaa isosta kuvasta mitä hallituksen pääministerikin täällä toivoi että kuitenkaan hallitus ei tule pääsemään yhteenkään hallitusohjelman makrotalouden keskeiseen tavoitteeseensa

tätä kautta sitä työtä ollaankin turvaamassa enemmän eikä vähentämässä niin kuin oppositio on halunnut kaiken kaikkiaan siis tämä vasemman reunan oppositio vihreät mukaan lukien kertoa että näillä toimenpiteillä heikennetään työllistämistä

arvoisa herra puhemies

kataisen hallitus on sanalla sanoen epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan

ei herra paratkoon tätä pakoteta

jotta en kiihtymykseltäni unohda tätä kannatuspuheenvuoroa pyydän saada heti kannattaa edustaja lohen tekemää hylkäysesitystä

päällimmäiseksi syyksi epäonnistumiselle voi katsoa linjauksen jolla hallitus on lähtenyt tasapainottamaan taloutta leikkauksilla ei kasvuun ja uusiin työpaikkoihin panostamalla ei ainakaan siinä mitassa kuin tulisi tehdä

päinvastoin hallituspuolueessa me olemme käyneet tämän asian etukäteen läpi ja hallitus toteuttaa niitä linjauksia mitä eduskuntaryhmissä on sovittu ja päätetty

meidän kansanedustajien pitää myös muistaa ihan oikeasti että jos tässä järjestelmässämme valta kuuluu kansalle niin kyllä se vaan näin on että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin

opposition pelastamaa sote uudistusta lukuun ottamatta muut merkittävät rakenteelliset uudistukset ovat epäonnistuneet eikä näistä tule kaivattua apua talouden tasapainottamiseen

olin kuvitellut että sen voisi viettää valoisemmissa merkeissä no eihän tässä mitään eduskunnan suuressa salissa arvoisan puhemiehen ja edusta jien edessä mutta aihepiiri on senkaltainen että se tekee syömmeni surulliseksi

sen vuoksi kyllä on ollut äärimmäisen tärkeää mikä on minusta ollut tällä kaudella todella käsin kosketeltavan hienoa että nämä kolme suurinta eduskuntaryhmää keskusta kokoomus perussuomalaiset

savolaisen laulussa sanotaan että sen kansa kaikki kärsi

keskusta perussuomalaiset kokoomus ovat pystyneet yhdessä myös eduskuntaryhmiensä kansanedustajien kanssa käymään nämä keskustelut läpi ja hakemaan sen linjan

lähetekeskustelussa taisin jopa todeta että joskus ennen tämäntyyppisiä kokeita tehtiin koe eläimillä nyt tämä tehdään savolaisilla

näin iso tasapainotus edellyttää pitkää aikaväliä rakenteellisia uudistuksia kuten työurien pidentämistä sekä talouskasvun ja uusien työpaikkojen vauhdittamista